joo siihen mitä hallintovaliokunnassa tämän asian suhteen on käsitelty tietysti nyt saatiin hallintovaliokunnan puheenjohtajalta hieman valaistusta

mutta se tässä kyllä ihmetyttää että kun puolustusvaliokunta ja lakivaliokuntakin asiantuntijavaliokuntina antavat lausuntonsa niin niitä ei sitten oteta huomioon

minä haluan korostaa sitä että ne asiantuntijat jotka puolustusvaliokunnassa olivat nimenomaan puolustusvoimien puolelta kertomassa tästä asiasta korostivat sitä ennalta ehkäisevää vaikutusta ja sitä mikä merkitys sillä on jos periaatteessa etukäteen tiedetään että rangaistusta et voi saada

se on osaltaan omiaan nostamaan hölmöilyjen riskiä sitten myös asepalveluksessa tässä asiassa

minä kyllä vahvasti peräänkuulutan tämän seuraamista jatkossakin eli sen minkälaisia vaikutuksia tällä tulee olemaan ja tältä salilta pitää sitten löytyä myös rohkeutta aivan kuten edustaja niinistö sanoi puuttua tähän asiaan

siitä haluaisinkin nyt ministeriltä kysyä onko tämä nyt käytännössä niin että niistä junavuoroista jotka tuolla maakunnassa ovat esimerkiksi seinäjokijyväskylä väli haapamäen rataa kulkeva väli ei yhtään nyt sitten lakkauteta vaan se liikenne siellä säilyy

onko teillä ministeri kyllönen nyt ratkaisuesityksiä tulossa tähän kuinka junavuorot saadaan paremmin palvelemaan työmatkaliikennettä niin että esimerkiksi ähtäristä alavudelta töysästä voidaan kulkea joustavasti töihin niin jyväskylään kuin seinäjoelle

arvoisa herra puhemies

varuskuntien lakkauttamisilla tullaan heikentämään koko suomen puolustamista

se tarkoittaa miljoonien eurojen verotulomenetyksiä huolta ja murhetta perheisiin sekä vaikeuksia ja konkursseja monille yrittäjille jotka ovat olleet sidoksissa puolustusvoimiin

herra puhemies

tähän asiaan sanon että on äärimmäisen tärkeä lakiesitys se että isännille ja emännille sitä vastuuta lisätään lääkkeidenkäytön osalta

itse sen kokemuksesta tiedän kun tuotantoeläimet sairastavat ja yleensä ne sairaudet ovat aivan samoja joka kerta ja ne toimenpiteet mitä eläinlääkäri käy tekemässä ovat periaatteessa aivan samoja

tämän lisäksi räjähdelaitoksen puolelle jo joulukuussa päätettäviksi tehdyt supistukset aiheuttavat sen että puolustusvoimien läsnäolo on laajalla alueella ainoastaan muutamien varikoiden harteilla

jos pystytään ennalta määrittelemään ja saamaan lupa siihen että näitä lääkkeitä on itsellä niin pystytään monta tuotantoeläimen sairaustapausta myös ehkäisemään ja saamaan eläin nopeammin parantumaan ja tuotanto kuntoon

erityisesti kauhavan lentosotakoulun lakkauttaminen on asia johon eivät riitä nykyiset perustelut

sitten on se että kun tilojen määrä on vähentynyt tilojen väliset etäisyydet ovat kasvaneet ja myös eläinlääkärien määrä on samassa suhteessa vähentynyt niin nämä välimatkat ovat erittäin pitkät ja saattaa mennä päivystysaikaankin hyvin kauan

koulutustoiminnan jatko tikkakoskella edellyttää että ainakin puolet henkilökunnasta ja vielä korkeapalkkaisimmasta päästä olevaa henkilökuntaa siirtyy sinne

jos eläinlääkäri tulee sieltä aivan toiselta puolelta maakuntaa niin siinä saattaa eläin olla jo niin sanotusti kanttuvei jos ei lääkintää saada tarpeeksi ajoissa joten erittäin hyvä että tähän asiaan myös tulla

keskustelu on pääät

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätet lakiehdotukselle

pariisin ilmastosopimuksen myötä varmasti suomelle tulee nyt aivan uudenlaisia mahdollisuuksia koska meidän pitää uusiutuvaa energiaa uusiutuvia biopohjaisia rakennusmuotoja ynnä muita pystyä käyttämään paremmin hyväksi

te ministeri tiilikainen heti uutisissa pariisin ilmastosopimusneuvottelujen ratkaisun jälkeen toitte pontevasti esille sen että nyt suomeen kannattaa investoida ja nyt suomessa on mahdollisuuksia viedä puhdasta teknologiaa maailmalle meillä on siihen osaamista

mihin teollisuudenhaaraan ja aloihin nyt teidän mielestänne kannattaisi nimenomaan meidän yrityselämämme keskittyä jotta me saisimme myös sitä kaivattua kasvua meidän talouteemme aikaan

etelä pohjanmaalle ja koko lähialueelle jää ainoastaan ähtärin varikko eli tuleva räjähdekeskus

jos näin on arvoisa ministeri wallin se tarvitsee myös resursseja

kyllä tuo ristiriita mikä tulee esimerkiksi ministeri teidän sanomisistanne tai mitä tulee tuolta kentällä toimivilta poliiseilta on melko suuri

herra puhemies

siellä näillä toimivilla poliisimiehillä on syvä huoli ihmisten turvallisuudesta ja siitä että he pystyvät sen oman tehtävänsä toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla

tietysti ihmisillä erityisesti maaseudulla missä on pitkät välimatkat on se huoli kuinka nopeasti se apu tulee paikalle silloin kun sitä tarvitaan

mutta herra puhemies puolustusvoimauudistuksen toteutustapaa voi pitää kaiken kaikkiaan huonosti valmisteltuna ja suomen ylintä päättävää elintä eduskuntaa halventavana

kyllä maakunnat ja maaseutu ja maakuntien reuna alueet erityisesti kärsivät siitä kun nämä ajat ovat pitkiä resurssit ovat pienet

mutta herra puhemies haluaisin teiltä ministeri kysyä siitä että aselupien käytännöt poik keavat hyvin paljon niitten käsittelyt eri puolilla suomea

mitä te aiotte tehdä sille vielä että tämä saataisiin mahdollisimman yhtenäiseksi ja tämä turha byrokratia siitä pois että myös ne rehelliset aseharrastajat ja metsästäjät lupansa saavat silloin kun he sen tarvitsevat

herra puhemies

kuten jo aikaisemmin keskustelussa totesin tämä on kannatettava lakimuutos

meillä on ehkä nykypäivän mittapuussa ainutlaatuinenkin järjestelmä suomessa yleinen asevelvollisuus ja reserviläisiin pohjautuvat sodanajan joukot

kun näin teemme niin sillä on myös psykologinen vaikutus sillä on ennalta ehkäisevä ja vakauttava vaikutus koko meidän puolustusjärjestelmäämme

kukaanhan meistä ei halua että koskaan sitä pahinta sattuisi ja sen vuoksi meidän täytyy kaikessa myös toimia niin

suomalaiset sotilaat ovat osaavia

siviiliosaamisen parhaat puolet tulevat niin ikään myös sitten sotilasosaamisen käyttöön ja meidän tutkimuksemmekin osoittavat mitä muun muassa maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta vuosittain pitää että meillä on maanpuolustustahto hyvin korkealla ja se on hyvä asia

tulevaisuudessa elämme todella tiukkoja taloudellisia aikoja mutta tämä on kuitenkin meidän kulmakivemme peruspilarimme että meillä kertausharjoituksia pystytään järjestämään aivan kuten edustaja karikin tässä jo viittasi ja kysyisinkin ministeriltä näitten määrärahojen perään

kuinka tämä nyt tulee tänne kehyskauden loppupuolelle mentäessä riittämään että meillä kertausharjoitukset pystytään kaikin puolin järjestämään

arvoisa herra puhemies

sekä tässä poliisihallinnon puolella on uudistusta uudistuksen perään että sitten meillä on monta päällekkäistä uudistusta tässä valtakunnassa myös muuten menossa

esimerkiksi puolustusvoimien osalta on uudistettu rajusti varuskuntia on lakkautettu mikä sitten myös osaltaan on ollut vaikuttamassa muun muassa siihen kuinka virka apua pystytään jatkossa antamaan

nyt kun ukrainassa on ollut levotonta ja myös meidän naapurimaamme on mukana tässä konf liktissa siellä niin kansalaisten huoli on ilman muuta tässä suurta

se mikä luo turvallisuutta tuolla maaseutupitäjissä aivan kuten kaupungeissa on se että meillä on viranomaisia jotka näkyvät ja poliisi on se tuttu turva siinä mitä on totuttu näkemään

ja vielä se että poliiseissa on näitä tuttuja poliiseja niin sanotusti on aina edesauttamassa turvallisuuden tuntemusta

tietysti kun mennään leveämmille hartioille ja laajempiin yksiköihin se paikallistuntemus

jos hätäkeskus laittaa väärään osoitteeseen menemään viranomaisia niin se on ongelma mutta myöskin se mietityttää mikä niillä paikallisilla poliiseilla on se asiantuntemus jos ei ole sieltä vastaavalta kulmalta kotoisin

itse en aivan päässyt siihen debattivaiheen alkuun mutta jo tuosta loppuosastakin pääsi kyllä selville missä tässä asiassa mennään

tässä yritetään leikkaus kätkeä tasa arvon kaapuun ja se yritetään vielä kätkeä siihen sillä tavalla että se näkyy läpi

mutta kyllä tässäkin on huomioitava se että mitä etäämmälle maakuntakeskuksesta menemme sitä enemmän tässäkin aina sitten reuna alueet ovat niitä kärsijöitä ja heikommilla olevia

ja kyllähän meillä tässä yhteiskunnassa pitäisi lähteä siitä että kaikilla pitää olla yhdenvertaiset edellytykset asua siellä missä haluaa ja sen turvallisuudentunteen pitää olla sallittua muuallakin kuin pelkissä keskuskaupungeissa

monella tämä on kutsumusammatti ja he kokevat erittäin suurena ongelmana sen että säästöt ovat syöneet heiltä resursseja

sijaisten palkkauksesta tulee yhteydenottoja että se ei ole mahdollista niin kuin se on ollut ennen joudutaan tehtäviä suorittamaan yhden hengen partiolla ja niin edelleen

silti nämä ovat erittäin välttämättömiä niille lapsiperheille jotka haluavat tehdä sen valinnan että toinen vanhemmista jää hoitamaan lasta tai lapsia kotiin

se taas sitten johtaa siihen että haetaan jopa aivan muihin tehtäviin kuin poliisitehtäviin

tällä hetkellä kotihoidon tuelle jäävistä vanhemmista yhdeksän kymmenestä on äitejä

mutta herra puhemies haluan yhteen asiaan kiinnittää vielä huomiota ja se on se että meillä on tämä aselakiuudistus se on ollut edellisillä eduskunnilla mutta myös nyt ollaan aselakia uudistamassa ja nämä lupakäytänteet vaihtelevat hyvin paljon eri puolilla suomea lähinnä tulkinnat niistä ohjeistuksenhan pitäisi ainakin käytännössä olla kaikille sama

yhtä hyvin voi jäädä isä kotihoidon tuelle tai äiti ja isä voivat päättää jo tällä hetkellä kuinka he haluavat jakaa tämän oman kotihoidon tuen ajan sille lapselle tai lapsille

tällä hetkellä on erittäin joustava mahdollisuus valita ja tästä joustavuudesta aidosta tasa arvosta mekin haluamme pitää kiinni ja sen vuoksi tämä välikysymys tästä asiasta on tehty

tuolta reserviläiskentältä tulee hyvin paljon palautetta siitä että joistakin poliisilaitoksista on paljon hitaampaa saada aselupia kuin toisista

siihen tietysti osaltaan vaikuttaa se että siellä voi olla komisario jolla on hyvinkin suuri alue hoidettavana ja sitten se kuinka hän vielä itse tulkitsee sitä lainsäädäntöä mikä on tuotu osaltaan vaikuttaa

päivähoito on hyvä asia myöskin ihan samoin kuin se että esimerkiksi isovanhemmat hoitavat tai se että on vaikka palkattuna kodinhoitaja kotiin

jos on jo aktiiviharrastaja niin ei välttämättä meidän tarvitsisi niin tarkasti sitten syynätä näitä asioita

itselläkin on omaa kokemusta näistä asioista kun on kolmevuotias poika

mutta herra puhemies joka tapauksessa tämä on tärkeä välikysymys ja se on hyvin tärkeää että me olemme tänään päässeet keskustelemaan tästä kansalaisia huolettavasta asiasta sisäisestä turvallisuudesta

sen takia kaikki rakennuslakiin ja maankäyttöön liittyvät asiat tulee tehdä mahdollisimman joustaviksi siten että tätä hyvinvointia pystytään jakamaan kaikkialle suomeen

vaimo on ollut kotihoidon tuella tähän syksyyn saakka kun poika sen kolme vuotta täytti ja se on sopinut meidän perheemme tilanteeseen erinomaisesti

arvoisa herra puhemies

itse asiassa se on vahvistanut myös omaa mahdollisuutta olla enemmän oman lapsen kanssa koska on pystynyt sitten myös puoliso liikkumaan kahden paikkakunnan väliä

tämä tosiaan tulee ympäristövaliokuntaan ja tässähän on niin kuin taustalla se että tätä tuulivoimalan rakentamista ei pidä päässä tuli lomarakentamista oli kirkas pidettäisi ongelmallisena teollisuus tai satama alueeksi asemakaavoitetulle jo rakennetulle alueelle

on hyvin paljon perheitä joilla on vastaavia tilanteita myös siinä että toinen vanhemmista voi joutua käymään hyvinkin kaukana töissä työmarkkinat kun ovat hyvin rajalliset tällä hetkellä ja sitä työtä voidaan joutua hakemaan hyvinkin kaukaa sieltä omasta kodista

edustaja savola mainitsi tämän niin sanotun nimbyn eli kaikki ovat sitä mieltä tai aika moni että tuulivoima on hyvä asia mutta ei minun takapihalleni

sen lisäksi nyt on hyviä kokemuksia myös siitä kun nyt pääsee käytännössä tätä asiaa elämään myös omassa arjessa että lapsi on siellä päivähoidossa perhepäivähoidossa

täällä on väitetty että esimerkiksi me oppositiokansanedustajat emme arvostaisi sitä työtä mitä päivähoitajat tekevät mitä lastenhoitajat tekevät

mutta tämä suhtautuminen tuulivoimaan niin välillä tuntuu siltä että siitä on karannut jopo käsistä näissä selityksissä

se on erittäin arvokasta työtä ja sitä kunnioitan kyllä suuresti ja se on upea asia että näitä mahdollisuuksia meillä on

se vaikuttaa milloin mihinkin asiaan ja en kyllä ryhdy tässä niitä arvioimaan että ovatko ne oikeita vai vääriä tulkintoja mutta kaikenlaisia selityksiä vastaan ja puolesta kuulee

herra puhemies

ongelma on se että nämä kotimaiset tuulivoimayritykset tuulimyllyjen valmistajat eivät oikein pysty kilpailemaan ulkomaisten toimijoiden kanssa ja silloin siinä on vaara että tämä raha menee ulkomaille ja se ei välttämättä ole hyvä

enkä kannata tuulivoimaa niin että sitä tuettaisiin jatkuvasti vaan kyllä sen on oltava yhtä terveellä pohjalla kuin kaikkien muidenkin energiamuotojen

mistä ihmeestä rahat kun tälläkin hetkellä valtionosuuksia leikataan erittäin raaalla kädellä hallituksen toimesta ja sen lisäksi lisätään näitä kuntien velvoitteita

itse asiassa on puhuttu myöskin normien purkutalkoista hallituksen toimesta siitä että kuntien tehtäviä vähennettäisiin mutta nytkin tässä käytännössä ollaan vain niitä lisäämässä tältä osin

arvoisa puhemies

maankäyttötarpeet ovat eri alueilla erilaisia ja joissakin kunnissa tuulivoimaan suhtaudutaan hyvin myönteisesti joissakin kunnissa halutaan vain tietyt alueet varata tuulivoimalle ja jättää muut koskemattomiksi ja joissakin vastustetaan tuulivoiman rakentamista ihan sen takia että pitää nyt vain vastustaa sitä

se tulee myös olemaan aito näytön paikka kaikille kansanedustajille siitä mitä tästä asiasta ajatellaan

esimerkiksi simon kunta etelä lapissa meren rannalla on pyrkinyt profiloitumaan tuulivoimalla ja uusiutuvalla energialla ja se on jo osa kunnan imagoa

hyvin paljon tuolla käytävillä kuulee sitä kritiikkiä että eihän tämä nyt näin ole ja ehkä tässä vielä tulee joitain muutoksia tähän asiaan ja että emmehän me olisi näin halunneet mutta kun nyt sitten vain enemmistö hallituksessa näin päätti

muoniossa taas tilanne on kokonaan toinen elikkä muonion kunta kaatoi kaavan mielmukkavaaran tuulipuistosta perustellen sitä merkittävillä maisemahaitoilla jotka vaikeuttaisivat kunnalle elintärkeiden matkailuyritysten toimintaa

herra puhemies

toivon ja haluan että tämä kotihoidon tuen asia tärkeä asia pysyy esillä se pidetään esillä

valitukset alalle missä se on kuin haluten hallituksen kaavailemissa suurkunnissa toki voisi olla vaarana että entisen keskuskunnan päättäjien muodostama valtuuston enemmistö sijoittaa tuulivoimalat jonkun entisen pienen kunnan alueelle kyseisen alueen ihmisten vastustuksesta huolimatta

näyttää siltä että tästäkin tulee niitä asioita jotka joutuu vielä tuleva hallitus ratkaisemaan lapsiperheitten mukaisella hyvällä tavalla

kiivaimmat keskustelut käydään kuitenkin sijoituspaikoista

eli matkailusta kun puhutaan ja lapissa näistä maisema arvoista on erittäin hyvä että tämä lakimuutos ei koske näitä alueita vaan niiltä osin nykyinen käytäntö jatkuu ja niin kauan kuin on kyse neitseellisistä alueista siellä asioita tutkitaan mietitään selvitetään ennen kuin tehdään mitään kovin nopeaa lakimuutosta näitten osalta

mutta sitten kun mennään tähän rakennettuun ympäristöön josta nytten tässä lakiesityksessä on kyse niin voitaneen olla melko yksimielisiä siitä että jos tuulivoimaa ylipäätään rakennetaan niin vähemmän konflikteja aiheutuu jos se rakennetaan jo ennestään rakennettuun ympäristöön teollisuusalueille tai vastaaville paikoille

eikö ole kiistatonta että esimerkiksi matkailun kannalta on sangen vähän merkitystä sillä rakennetaanko tuulimyllyjä satama ja teollisuusalueille joilla ne soveltuvat jo rakennettuun ympäristöön

herra puhemies